se on se kantava viesti siihen että suomessa panostetaan ja pidetään huolta jatkossakin siitä että meillä kannattaa investoida meillä kannattaa hakea investointitukia

niitä muuten jatkossakin saa

mitä tälle vuodelle mitä leikkauksia ja millä tavalla esimerkiksi kun te olette sanoneet että veroja ei saa korottaa te ensi vuodelle tekisitte tämän menosopeutuksen

sitten kävin keskustelua suomalaisen leipomoyrittäjän kanssa joka kertoi että meillä on luomukauraleipää ja sillä on kova kysyntä nyt euroopassa

on erittäin hieno asia että näitä kansallispuistohankkeita on pystytty edistämään tälläkin vaalikaudella

sattumalta keskustelin sitten yhden kauppaketjun kanssa joka sanoi että me muuten viemme ympäri eurooppaa suomalaista luomukauraleipää

teijon kansallispuisto on aivan erinomainen esimerkki näistä eikä pelkästään esimerkki vaan toteutuva puistohanke

nuorisotyöttömyyttä on täällä hyvissä puheenvuoroissa käsitelty ja on helppo yhtyä moniin aikaisemmin esitettyihin mielipiteisiin

sen näkökulman haluaisin tuoda ajoituksen suhteen esille että nuorisotyöttömyys tai sen huono kehitys näyttää juuri tällä hetkellä pysähtyneen

se mikä tekee tästä vielä erityisen hyväksyttävän on se että tälle hankkeelle on lähes yksimielinen ja varaukseton tuki varsinais suomessa ja teijon luonnonpuiston alueilla

arvoisa puhemies

minusta keskeistä on se että kaikki ovat tässä samalla viivalla

näitä kuvia tätä maisemaa meidän kannattaa maalata koska meidän pitää luoda meidän maaseudulle tulevaisuudenuskoa meidän nuorille tuottajille tulevaisuudenuskoa uskoa että kannattaa lähteä alalle

edessä on kuitenkin kesä koulut päättyvät tuhannet nuoret valmistuvat ja sen tähden näitä tukitoimia joita nyt lisäbudjetissa esitetään todella tarvitaan jotta nuorisotyöttömyys ei pääse entisestään pahenemaan

haluaisin kiittää hallitusta ja ministeriä hyvästä yhteistyöstä teijon kansallispuiston valmisteluprosessin yhteydessä

tämän tähden avoimuus ja tasapuolinen keskustelu myöskin tässä asiassa olisi oikeutettua ja toivottavasti tarastin ryhmässä sitä käydään avoimessa hengessä

olen varma että tässä yhteistyön hengessä myöskin tämä aina näissä yhteyksissä paljon keskustelua herättävä metsästys ja kalastuskysymys saadaan ratkeamaan paikallisten luontoharrastajien sekä metsästyksen ja kalastuksen harrastajien kanssa hyvällä ja kestävällä tavalla

tähän tämän hetken tilanteeseen

turkki sopimuksessa on mielenkiintoinen hetki koska nämä palautukset eivät varsinaisesti ole käytännössä mutta sopimus on jo aiheuttanut pelkällä olemassaolollaan sen että määrät ovat pudonneet merkittävästi muutamaan sataan viikossa

eli kaiken kaikkiaan erinomainen hanke ja uskon että tästä on meidän luonnon monimuotoisuudelle sen säilyttämiselle ja suojelulle suuri arvo mutta myöskin suuri arvo virkistyksen matkailun ja erityisesti luontomatkailun kannalta

tämäkin täytyy ottaa tarkkaan harkintaan tarastin ryhmässä

viittasin täällä aikaisemmin siihen että siinä haetaan keinoja eurooppa on myöskin oikeusvaltioperiaatteella toimiva saada järjestymään ne käytännöt joista on sovittu

sen ryhmän työskentelyä varten toivon että kilpalaulanta niistä reunaehdoista ja siitä kuka keksii kovimmat ehdot loppuisi ja tälle työryhmälle annettaisiin rauha työskennellä hakea yhdessä kaikkien puolueiden kesken niin oppositiosta kuin hallituksestakin paras mahdollinen ratkaisu

seuraava huomio on siellä libyassa

libyan kanssa pyritään löytämään myöskin yhteistyötä jotta tämä salakuljettaminen ja ihmisten lähettäminen vaarallisille matkoille saadaan loppumaan mutta kun libyassa on ainakin kaksi hallitusta ja sen lisäksi ilmeisesti jo tuhansia isil taistelijoita niin se tilanne on siellä erittäin huolestuttava erittäin vakava

telakan tilanne on edelleen se että mikäli uusia merkittäviä laivatilauksia ei telakalle saada syksyllä portit sulkeutuvat ja nämä pahimmatkin työttömyysskenaariot toteutuvat

mutta ne määrät ovat kuitenkin vielä viime vuoden tasolla tai alhaisempia ja kuten kerroin ne lähtömaat ovat erilaisia kuin viime kevään ilmiössä

tämä nyt päätettävänä oleva lisätalousarvio antaa kuitenkin merkittävän hyvät eväät tämän vaikean kriisin välttämiseen ja uskon että tällä hetkellä kuumeisesti haetaan ratkaisua jolla telakalle uusia laivatilauksia saataisiin

hommahan toimii nyt niin että kun tuki koostuu ympäristötuesta innovaatiotuesta sekä muun muassa erilaisista rahoituselementeistä niin käydään varmasti keskusteluja hallituksen ja ministeriön stxn telakan ja mahdollisten tilaajien välillä

suomi on lähettänyt sinne muun muassa katastrofiapua

mutta jos esimerkiksi tämä euturkki sopimus toimii niin kyllä meidän täytyy löytää silloin edes tapa miten se kreikan kestämätön tilanne pystytään purkamaan ja siihen meillä on käytössä päätetyt sisäisten siirtojen mekanismit

arvoisa puhemies

kun tarjoukset on jätetty niin silloin katsotaan löytyykö tukitaso johon hallitus voi lähteä mukaan ja syntyykö sillä laivatilaus

arvoisa puhemies

ja kun te ette hyväksy kaikkia niitä leikkauksia joita hallitus on kehyksessä päättänyt niin teidän täytyy myöskin kertoa niiden vaihtoehtoiset leikkaukset

mitä tulee verotuksen porsaanreikiin tai yksityiskohtiin niin lähdetään tekemään niin hyviä lakeja jotta tämäntyyppisiä ongelmakohtia ei synny

tiedän että eurooppa tekee tosissaan töitä jotta tämä libyaitalia reitti saataisiin pitämään jotta turkin reitti pysähtyy mutta tämä kaikki tarkoittaa sitä että silloin ne ihmiset jäävät sinne lähtömaihinsa ja kriisialueille ja heitä pitää auttaa siellä

meidän täytyy toivoa ja uskoa että näissä neuvotteluissa löytyy ratkaisu jonka euroopan unioni hyväksyy ja että me saisimme lähiviikkoina toivottavasti lähiviikkoina ettei tämä ratkaisu venyisi enää kovin pitkälle lukea lehdistä positiivisen uutisen joka kertoo uuden suuren laivatilauksen saamisesta turun telakalle

toinen asia on se että me olemme samaa mieltä siitä että tulevaisuudessa suomi hyvinvointivaltio ja yhteiskunta pärjää vain ja ainoastaan jos me saamme kasvun liikkeelle

te nyt sanotte että hallituksen pitäisi erota

kun te viime viikolla täällä salissa kiittelitte hallitusta hyvistä korjauksista ja tarkennuksista joita hallitus teki niin minä toivoisin tässä linjakkuutta

kun mietitään nyt näitä kehyksen muita päätöksiä oppisopimuskoulutuksen lisääminen teidän tavoitteissanne kasvurahastot teidän lempilapsenne kotitalousvähennyksen korjaaminen edustaja saarikkokin on sitä kehunut rikkidirektiivin kompensaatio löytyy päätöksistä työ ja perhe elämän sovittaminen löytyy niin millä perusteella teidän mielestänne hallituksen nyt pitäisi erota kun samaan aikaan katkaistaan velkaantuminen ja tehdään merkittävä yritysverouudistus

tämä olisi äärettömän tärkeää koska kuten todettua syksyllä telakan portit sulkeutuvat ja työttömyystilanne räjähtää turun seudulla käsiin

tässä varmaan vaikeinta lienee tämä strategia nimi koska se mitä tämän lakialoitteen sisälle kuuluu on nimenomaan se että me haluamme turvata ja kehittää kaikissa tilanteissa menee kuntauudistus eteenpäin tai ei tai menee se nopeasti eteenpäin tai hitaammin lähidemokratian toteutumista

mutta nyt mielellämme kuulisimme myöskin mitkä ovat niitä konkreettisia ideoita ja mistä se korvaava sampo sitten löytyy

pelkkä hyvä toive ei riitä

tämäkin liittyy telakkateollisuuteen sillä tavalla että kun telakan alihankkijaverkostossa on yli tuhatkin pk yritystä niin heidän toimintaansa pitää pystyä viranomaistoimin ja tukitoimin suuntaamaan kohti uusia tuotteita uusia markkinoita ja uusia innovaatioita jotta heidän toimintakykynsä säilyy ja he pystyvät löytämään uusia asiakkaita mikäli telakalle ei tilauksia tule

silloin tällaiset osallisuusstrategiat ovat oiva keino siihen miten me nostamme sen lähidemokratian ja kansalaisten ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet oman kuntansa päätöksentekoon miten me sitä kehitämme

kelamaksu poistettiin ennen kaikkea sen takia että se pienentää työn teettämisen hintaa pienentää työn verokiilaa ja se kerätään nyt energiaveroilla niin kuin te täällä kerroitte se pitää paikkansa

sillä on fiskaalinen vaikutus mutta sillä on myöskin vahvasti ilmastopoliittinen vaikutus varmasti koska jos energian kulutusta verotetaan ja sen hintaa nostetaan niin sillä on varmasti vaikutus siihen että saasteet vähenevät ilmaston tila paranee

se että kuntien talous on tiukalla tulevina vuosina johtuu ennen kaikkea nyt siitä että maailmantalous euroopan talous ja sitä kautta suomen talous on vaikeuksissa julkinen talous on tiukilla

mitä sitten tulee näihin suurempiin yksiköihin ja edelleen tähän kuntauudistukseen niin kehottaisin kaikkia katsomaan historian kehitystä miten me olemme koko ajan vuosikymmenten aikana menneet kohti suurempia keskuksia suurempia yksiköitä

en minä ymmärrä miten ympäristövaliokunta ei sitä voi nähdä

tätä toimintaa varsinais suomen seudulla koordinoidaan ely keskuksessa joka parhaillaan on palkkaamassa telakkateollisuuden muutosjohtajaa

silloin on tähän astikin tullut kyseeseen se miten niillä pienemmillä paikoilla viimeisessä kylässä tai jos tullaan kaupunkiseuduille kaupunkien lähiöissä pystytään vaikuttamaan sen oman kaupungin oman kunnan palvelurakenteeseen ja palveluverkkoihin

eli ei tämä nyt ainakaan kuntauudistuksen vika ole päinvastoin se on syy siihen yksi syy miksi meidän pitää tehdä rakenteellisia uudistuksia koska ne ovat ainoat keinot millä me pystymme säästämään näissä rahoissa

olen erittäin tyytyväinen hallituksen esitykseen telakkatukipaketista ja toivon todella että ratkaisu löytyy lähiviikkoina telakan vaikean työtilanteen ratkaisemiseksi

siinä tämän tyyppiset työvälineet joita edustaja mäkelän aloitteessa esitetään olisivat oiva keino edistää kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia

hallitusohjelmassa lähdetään siitä että me voimme tehdä erilaisia ratkaisuja ja pyytäisin teitä kiinnittämään huomiota myöskin siihen minkälaisia ongelmia meillä on kaupunkiseuduilla ja millaisia mahdollisuuksia ja millaista potentiaalia siellä on

on tullut aivan selväksi että sen avulla että meillä on ohjausta ja myöskin neuvontaa tuodaan esille parhaita menetelmiä ja keinoja me voimme päästä eteenpäin kaupunkiseuduilla joissa meillä on valtava potentiaali kuntapalveluiden turvan

tärkeä viesti kuntien suuntaan täältä on se että uudistus jatkuu ja kuntien kannattaa itse olla aktiivisia ja hakea niitä paikallisia ratkaisuja ja tuoda niitä keskustelupöytiin koska tässä voi aidosti vaikuttaa

ja myönnän vielä puhua vuorottelusta pekkarinen rajamäki calamari kiviniemi väätäinen tolppanen esittää neuvosto lohelle unkarin maastopuvussa tämä debatti lähti liikkeelle selkä ministeri virkkunen viisi

koska teidän alulle panemanne uudistus jatkuu niin odottaisin edelleen sitä että toisitte oman kuntaosaamisenne kun sitä varmasti on jäljellä vielä tähän hankkeeseen mukaan koska tiedätte varmasti sisimmässänne sen että perusteet kuntauudistukselle eivät ole hävinneet mihinkään

arvoisa puhemies

jos mitään ei tehdä kunnista loppuvat rahat työntekijöitä on vaikea löytää ja se vuosia kestänyt kehitys teidänkin kaudellanne käynyt kehitys jossa lähipalvelut vähenevät jatkuu ja jäljelle jää hallinto

nämä vanhusten palvelut ovat nimenomaan sellaisia joissa me voimme oikeasti asioita paremmin tekemällä tarjoamalla parempaa kotihoitoa parempia avopalveluita tukemalla omaishoitoa kuntoutusta välttää sen kalliimman ja ehkä kaikkein epäinhimillisimmän laitoshoidon

tähän työhön todella tarvitaan myöskin keskustalaista osaamista sen sijaan että te syyttelette ja pelottelette täällä hallituksella ja sillä että tehdään salassa jotakin kun tässä ei tehdä mitään salassa vaan tämä tulee olemaan avoin vastavuoroinen prosessi

totta kai meidän täytyy huolehtia niistä muistisairaista ja niistä ihmisistä jotka laitoshoidon tarvitsevat mutta minusta on aivan väärin että te kehtaatte täällä pelotella ihmisiä että hallitus on jättämässä vanhukset heitteille

hallituksen osalta mahdollisesti käynnistyy lainvalmisteluhankkeita mutta ennen kaikkea mielestäni oleellista on tämä käytävä keskustelu jossa tämäkin aloite on osoittanut tärkeytensä ajankohtainen asia ja kansalaisten kannalta iso kysymys

ensimmäinen on se että nykyiset käytäntömme tuntuvat kovin monesta suomalaisesta maalaisjärjen vastaisilta eli jos syyllistyy rikoksiin sillä ei ole vaikutusta suoraa vaikutusta näyttävää vaikutusta turvapaikkapäätökseen tai toisaalta se ei vaikuta niin vahvasti kuin haluttaisiin siihen että voidaan rikoksiin syyllistyneet karkottaa maasta

kun tämä pakko sana tässä nousi keskustelussa esiin niin halusin vielä siitä muutaman ajatuksen lausua

se mitä pääministeri minun mielestäni on sanonut ja tarkoittanut lähtee siitä ajatuksesta että koska hallituksella ja eduskunnalla on vastuu koko suomesta jokaisesta suomalaisesta riippumatta siitä missä kunnassa he asuvat niin kun me näemme sen kehityksen mikä tällä hetkellä kuntakentässä on ennen kaikkea taloudellisilla tunnusluvuilla mutta sitten niistä johtuen suoraan palveluiden laadussa niin tiedetään että yksi kolmasosa kunnista on jo vuosikymmenen lopussa joka on lähellä erittäin suurissa taloudellisissa vaikeuksissa eikä enää pysty kohtuullisesti tai edes välttävästi huolehtimaan niistä peruspalveluista joita kuntalaiset tarvitsevat

siksi tämä aloite pitää ottaa vakavasti ja siksi hallituksen on omalta osaltaan toimittava riippumatta siitä miten tämä aloite itsessään eduskuntakäsittelyssä etenee

täytyy lähteä siitä tosiasiasta että viranomaisten ja hallituksen edelleen poliisin rajanviranomaisten ja maahanmuuttoviranomaisten tulee noudattaa lakia ja kansainvälisiä sopimuksia joihin suomi on sitoutunut

meitä sitovat tässä koko ympäristössä kansainväliset sopimukset eu lainsäädäntö kotimainen lainsäädäntö

nyt kun me viemme tätä uudistusta eteenpäin ja jos me näemme että ei synny terveitä palvelurakenteita ja sellaiset kunnat jotka eivät kykene huolehtimaan tehtävistään eivät lähde näihin mukaan niin silloin syntyy ikään kuin velvollisuus hallitukselle ja eduskunnalle tarttua näiden kuntien kuntalaisten vuoksi toimeen ja harkita silloin pakkokeinoja jotta syntyy terveitä rakenteita joissa palveluista pystytään huolehtimaan

ei tällä rakennepaketilla koko maailmaa valmiiksi rakenneta mutta meillä on taustalla myös ensi vuoden budjetti jossa esimerkiksi kilpailukykyyn tulee yhteisöveron alennus osinkovero tulee kannustavammaksi kasvuun yhtä sun toista

arvoisa puhemies

kansallinen lainsäädäntömme josta olemme jo hallitusohjelmaan kirjanneet että me teemme siihen tiukennuksia tai nopeutamme törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden poistamista maasta

nimittäin se todellinen riski jos me valitsemme teidän politiikkanne on se että eurolle käy huonosti tai meidän työllisyytemme heikkenee

siinä on kyse turvallisuudesta ja edustaja niinistö kyllä taloudesta mutta turvallisuus ja toimiva talous ovat perusta työllisyydelle ja suomen turvallisuudelle ja hyvinvoinnille

toinen foorumi jolla mielestäni voidaan vaikuttaa meidän toimintaympäristöömme ja uskoisin että tasavallan presidenttikin tarkoitti nimenomaan sitä on euroopan unioni

britannialle selkeän polun omassa prosessissaan

euroopan unioni luo niin laajoilta osin meidän säännösympäristömme toimintaympäristömme että myöskin euroopan unionin pitää tässä muuttuneessa maailmantilanteessa miettiä tätä turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikan lainsäädäntökokonaisuutta ja olla myös valmis tekemään uudistuksia jotka ovat välttämättömiä

suomalaiset ymmärtävät sen että euro on tuonut vakautta suomeen ja se on myöskin jatkossa se minkä kautta me voimme toimia järkevästi ja kilpailukykyisesti maailmalla pärjätä ja säilyttää meidän hyvinvointimme

arvoisa rouva puhemies

eduskunnalla on täysi oikeus ja oppositiolla sitten tulevien budjettien ja kehysten aikana ja sisäministeriön hallinnonalalla tehtävien uudistusten myötä pitää huolta siitä että tämä tavoite saavutetaan

mutta hyvät edustajat suomi ja euroopan unioni ovat niin vakavassa paikassa että kyllä meidän täytyisi kun me puhumme euroopan unionista meidän jäsenyydestämme siellä joka on siis perustuslaissamme etsiä niitä asioita jotka yhdistävät meitä tänä päivänä ei niitä asioita jotka meitä erottavat

lähtisin liikkeelle siitä että tämä hallitushan on tehnyt sosiaalisempaa politiikkaa kuin edeltävät hallitukset ja nostanut alimpia etuuksia hyvinkin merkittävästi kauden aikana

meidän täytyy miettiä meidän eurooppalaista lainsäädäntöämme joka määrittelee ne prosessit miten asioita käsitellään kun olemme sen tilanteen edessä että turvapaikanhakijoiden määrä eurooppaan ja suomeen on moninkertainen

arvoisa puhemies

no edelleen palaan kotimaahan

se mitä myöskin voimme tehdä ja olemme tehneet on se että jos turvapaikanhakija syyllistyy suomessa rikoksiin niin sillä on joka tapauksessa vaikutusta niin että me voimme ottaa ja otamme tällaisen henkilön hakemuksen käsittelyyn nopeutetusti niin sanotusti pinon pohjalta tai keskeltä päällimmäiseksi etenkin siinä tapauksessa että hakemus on ilmeisen perusteeton niin että saadaan nopeasti ratkaisu tehtyä

mitä tulee näihin alaikäisiin mitkä nousivat useissa puheenvuoroissa niin haluan korostaa ensinnäkin yksilöllistä käsittelyä